te voitte esittää niitä jos haluatte

ennen kuin mennään suurempaan linjaan niin toteaisin vain sen että kun täällä on käytetty tänäänkin semmoisia puheenvuoroja että valtiovalta tai hallitus ei ole halunnut muistaa pienituloisia niin ei tämä nyt aivan pidä paikkaansa

jos vaikka ajatellaan että valtion verotus siirretään jos saisin vastata kuitenkin että jos valtion verotus siirrettäisiin pois suomesta vaikkapa brysseliin niin minä en varmaan semmoisessa hallituksessa ole joka semmoista esitystä tekisi

toivon mukaan edustaja kontula ei pahastu jos kiitän teitä erinomaisen hyvästä puheenvuorosta

onko se opettajan palkassa onko se sairaanhoitajan palkassa onko se insinöörin palkassa vai onko se on työ tai missä kulkee se raja jonka jälkeen verotuksen kuuluu kiristyä

kiitokset tästä sparrauksesta tästä syksystä

meillä on kova yhteinen suomalainen haaste keväällä edessä mutta nyt minä toivon että olisi herkkuja ja aikaa lähimmäisille itselle ja sitten ihan niille naapureillekin

hyvinvointiyhteiskunnan eheys on aivan keskeinen asia luottamuksessa eli ihmiset pystyvät luottamaan omaan tulevaisuuteensa tai kokevat että tämä yhteiskunta on sillä tavalla tasa arvoinen että annetaan mahdollisuus elämän sattumanvaraisuuksienkin kohdatessa pärjätä ja itse asiassa tässä tämän päivän toisessa teoksessa puhutaan että tämä ei ole moralistinen vaan moraalinen valinta

kuvasitte hyvin julkisen vallan toimenpiteiden rajallisuuden nopeassa merkittävässä työllisyyspolitiikassa

arvoisa herra puhemies

arvonlisäveronkorotus polttoaineveronkorotus tupakkavero alkoholivero tämän vuoden aikana julkisen sektorin palkkojen alennus eläkkeiden alennus julkisten investointien alennus

ei yhdellä budjetilla koko maailmaa muuteta mutta tietysti tärkeää on se että sinne valitaan oikeat painopisteet yhdessä näiden rakenteellisten muutosten kanssa ja siinä painopisteenä on uuden työn luominen mutta myös työvoiman tarjoaminen

tai sitten jos koko budjettivalta opintotukineen ja kansaneläkkeineen siirrettäisiin suomesta brysseliin niin minä vaatisin kyllä ehdottomasti kansanäänestystä mutta enpä usko että semmoista tehdään

kun sitten vielä terveyskeskusten tulevaisuudesta puhuttiin niin nyt on ensimmäistä kertaa vuosiin erityinen hanke terveyskeskusten uudistamisessa terveydenhuollon lainsäädännön uudistamisessa siten että terveyskeskuksista tulee aidosti ihmisiä palvelevia terveysyksikköjä joissa perustason erikoissairaanhoito myös on saatavilla ja tämä on iso uudistus

päinvastoin voi tehdä paljonkin silloin kun rakennetaan semmoista toimintaympäristöä missä idearikkaat ihmiset toteuttavat omia unelmiaan ja siinä samalla talous kasvaa ihmisiä työllistetään

ensi vuodelle on vähän samoja asioita niitä vaan tehdään lisää

eli tämmöisiä mitä nyt voi kuvitella mitä mahdollisia veroja voidaan nostaa ja mitä kaikkea voidaan tehdä

eli tämä liittovaltion määrittelykysymys on nyt ihan se olennaisin ennen kuin pystytään tämmöiseen asiaan ottamaan kantaa

eli perussuomalaiset teillä on paljon esityksiä mutta tähän työn tarjontaan teiltä ei ole ollut oikeastaan juuri esityksiä mutta minä uskon että kun te mietitte niin kyllä te niitä löydätte

tästä ostovoimasta

sitten edustaja korhonen kysyi että kun financial times on esittänyt tämän pankkien ja valtioiden välisen yhteyden katkaisemista niin se on minusta pohtimisen arvoinen asia

sitä tosin eduskunnalle ei ole yksityiskohtaisesti esitetty mutta suurelle valiokunnalle siitä on tietoja jonkun verran välitetty eli siis tämmöinen yhteistoimintalausunto

mutta kun me tiedämme että me emme pysty tai ei ole viisasta kuormittaa yhteistä talouttamme tällaisena aikana kohtuuttomasti kun tiedämme että se velka tulee joka tapauksessa maksuun niin tämä on tasapainoilua mahdollisuuksien taiteen tasapainoilua mitä teemme elvytykselle kuinka paljon lisäämme menoja kuinka paljon uskallamme velkaantua jotta voimme joskus maksaa takaisin velkaa ja käytännössä päästä alijäämästä ylijäämään

minä olen yrittänyt tässä nyt pariin otteeseen heitellä syötteitä että edustajat rupeaisivat tästä keskustelemaan mutta täällä ovat itse asiassa molemmat oppositiopuolueet ampuneet tämän jo suoralta kädeltä alas että ei tarvita mitään pankkien valvontaa eikä pankkien maksamaa vakausrahastoa koska sehän se pankkiunioni nimenomaan on

eli sekä leikkauksilla ylipäänsä että sitten veronkorotuksilla on kielteinen vaikutus lyhyen tähtäimen talouskasvuun ja myös työllisyyteen

mitä mieltä olette tästä makrotaloudellisesta valvonnasta eli esimerkiksi yksikkötyökustannusten kilpailukykyerojen valvonnasta eläkejärjestelmien kestävyyden valvonnasta asuntokuplien valvonnasta

samoiten eri ammattiryhmillä on ollut verovähennyskelpoisia palkkoja niitä poistetaan eli kyllä siellä kovia uudistuksia on

mutta olennaista on se että jos taloutta ei tasapainotettaisi ollenkaan niin silloin me tiedämme että se kielteinen vaikutus olisi vielä suurempi ja pitkällä tähtäimellä

jos seuraa yhtään eurooppalaista keskustelua pankkiunionista niin silloinhan puhutaan nimenomaan tästä ylikansallisesta valvonnasta ja sitten ehkä uudesta resolution fundista eli tämmöisestä kriisirahastosta jonka pankit itse maksavat esimerkiksi

tästä ostovoimasta

toivotaan näin

näkisin näin että tämä talouskehitys ja suomen selviytyminen kulkee kutakuinkin niin että sekä yhdysvalloissa että sitten euroopassa mikä meidän vastuullamme on me pystymme tekemään stressitestit pankeille eli katsomaan mitkä pankit ovat elinkelpoisia mikä osa kustakin pankista on terveellä pohjalla

minä toivoisin tästä henkisestä ilmapiiristä että vaikka on vaikeita aikoja me joudumme tekemään paljon ihan tämmöistä konservatiivista fiskaalipolitiikkaa eli leikkaamaan ja nostamaan veroja mutta ehkä vielä enemmän kysymyksiä herättävät jopa huoltakin nämä rakenteelliset uudistukset siitä huolimatta meillä olisi tämmöinen edistysuskoinen ilmapiiri

ehkä ministeri virkkunen voi täsmentää vielä mutta meillä on alueellistamisen ministerityöryhmä jonka tarkoitus on koordinoida molempiin suuntiin

minusta tätä kannattaa nimenomaan pohtia koska jos iso pankki kaatuu niin parempi olisi että se ei kaadu valtion päälle tai valtioiden pään yhteyteen mutta tähän mulaj on päälle

tämä eläkemaksujen porrastus siten että ikääntyneillä työntekijöillä se olisi alhaisempi tarkoittaisi sitä että nuorten kohdalla se olisi korkeampi tai ellei olisi niin kuka sitten maksaisi nuorten eläkkeet vai hyväksytäänkö että eläkkeet ovat pienempiä

silloin kun alueellistetaan tai jos on tulossa vähennyksiä niin merkittävät muutokset koordinoitaisiin

tämän jälkeen kussakin maassa euroopassa yhteisten pelisääntöjen varassa etsimme ne keinot joilla nämä huonot omaisuuserät voidaan irrottaa pankeista ja etsiä niille uusi omistaja joko yksityiseltä sektorilta tai julkiselta sektorilta

mutta miksi nyt

eun jäsenvaltioiden taloudet ovat järjestään velkavetoisia

mutta jälleen kerran sillä olisi hyvä vaikutus ostovoimaan jonkin verran hyvä vaikutus varmasti työllisyyteen myös nopeasti mutta jälleen kerran meidän pitäisi kaivaa se samansuuruinen rahasumma jostakin muualta jotta velkaantuminen taittuisi

minun pitää itsekin pohtia tätä asiaa vielä pidempään mutta tätä sietää kyllä meidän suomalaisten pohtia jos me löytäisimme tästä semmoisen mallin mitä viedä eteenpäin

kun me tiedämme että tämänkin vaalikauden aikana ihan toiminnallisista syistä tai väestön muutoksista tai ikärakenteen muutoksista johtuvista syistä on järkevää vähentää seinien lukumäärää niin on entistä tärkeämpää että katsomme etteivät kaikki toimet satu samalle paikkakunnalle ja tällöin sitä koordinaatiota pitää tehdä ja se oikea paikka on nimenomaan tämä alueellistamisen ministerityöryhmä

eli täällä ei arvosteta uteliaisuutta täällä ei arvosteta kokeilumieltä täällä ei arvosteta itsensä likoon laittamista riittävästi ja yritetään elää semmoisen täydellisyyden illuusiossa että jos sinun ajatuksesi ei ole täysin kokeiltu ja tuhannen tutkimuksen todistama niin se on huono eli ei kannata tehdä mitään tai jos joku tekee ja tapahtuu virhe niin se tuomitaan sitten kaikilla mahdollisilla tavoilla

sanottiin että hallituksen lääkkeillä se maksaa enemmän mutta tässä on juuri se ero että me yritämme estää sen kaatumisen ja perussuomalainen puolue on sitä mieltä että sitä ei edes kannata yrittää estää vaan antaa vaan kaatua

nyt on sitten verohallitus katsonut tarpeelliseksi tehdä ohjeistusta sellaiseksi että se on yhdenmukainen eri puolella suomea

herra puhemies

mutta tähän tämän päivän teemaan

tällä välillä on tärkeää kun me tiedämme että tämä finanssisektorin epäluottamus iskee hyvin hyvin rajulla tavalla maailmankauppaan ja erityisesti suomen kaltaisiin maihin joihin lukeutuvat myös ruotsi ja saksa hollantikin mitkä ovat vientivetoisia että meidän pitää buustata omaa kotimaista kysyntäämme ja siinä katsantokannassa kotimarkkinatalouden pyörien pyörimisessä on olennaista ollut eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoiman lisääminen tuloverotusta keventämällä

kuten kysyjä totesi verokohtelu on vaihdellut eri maakunnissa eri kunnissa sen mukaan missä ihminen on asunut erilaisten tulkintojen vuoksi

niin kuin tässä on useammalla suulla todettu tämän päivän yksi suurimpia uutisia on se minkä kaikki eduskuntaryhmät toteavat että jotakin täytyy tehdä jotta palvelut voidaan turvata

keskustalle vain toteaisin että valtionyhtiöiden myynnistä saatava tuotto vähentää syömävelkaa siis se vähentää syömävelkaa eikä lisää

eli kuntauudistus tarvitaan

perintövero määräytyy valtaosaltaan ihmisen oman ilmoituksen mukaan

puhemies

me siis vähennämme syömävelkaa ja teemme nämä kasvurahastot tieinvestoinnit ict investoinnit budjetin sisällä eli siis me vähennämme syömävelkaa

suomihan ajoi tämän rahoitusmarkkinaveroselvityksen tämän muun rahoitusvakauspaketin osana eussa läpi

jos silmällä jo näkee että ei tämä voi pitää paikkaansa silloin verottaja on puuttunut tai siinä tapauksessa että ihminen itse ei ole ilmoittanut mitään arvoa omaisuudelleen

toinen keskeinen uutinen on se että tämä keskustelu kilpistyy siihen onko se tulevaisuuden palvelujen tuottamisen malli se tuttu peruskunta vai onko se tämä keskustan monitoimikuntayhtymä jolle tulee uudet vaalit

se on vaatinut uhrautuvaisuutta uudistumismielisyyttä kokeilua innostuneisuutta mutta tällä hetkellä meillä on valitettavan vähän tätä

siellä on äärettömän suuria vastustuksia erityisesti ruotsi jossa tämmöinen on ollut ja britannia jossa se on nämä kaksi maata vastustavat äärettömän voimakkaasti

eli tämä tuleva ohjeistus yhdenmukaistaa poistaa eriarvoisuutta ja antaa mahdollisuuden oikeudenmukaisemmalle verokohtelulle eri puolella suomea

työnteon ja työllistämisen verotuksesta enempi ympäristöverojen suuntaan eli että me pääsisimme tämän pahimman läpi kotimaisen kysynnän varalla mihinkä liittyy totta kai perinteinen elvytys

minä en voi antaa teille miljardilukua mutta voi tässä nyt ihan terveellä järjellä ajatella että ei se nyt ihan kevyttä kesäkeittoa olisi jota meidänkin pitäisi lipittää sen jälkeen

jos on sattunut sitten joku virhe niin sekin varmaan on ihan hyvä kertoa mutta minusta se nyt olisi ihan reilua että olisi sana sanaa vastaan kaksi erilaista mallia

kaikella arvostuksen osoituksella edustaja tiilikainen kun te sanoitte että hallitus ei ole tehnyt mitään niin minusta se on vähän

on hyvä että nyt ruvetaan keskustelemaan pikemminkin siitä kuinka palveluja tuottavia kuntia uudistetaan ja päästään pois siitä jänkkäämisestä pitääkö uudistaa

ymmärrän sen että tästä voi olla toista mieltä mutta minä en ole vieläkään kuullut tämän keskustelun aikana sitä että jos on sitä mieltä että antaa sen kaatua antaa kaatua loput euroalueesta ja antaa kaatua euron kuten oli ohje minulle perussuomalaiselta puolueelta että mene eurooppa neuvoston kokoukseen ja kerro että kaadetaan euro niin tästä voi sitten varmaan olla loppuun asti eri mieltä

jos meillä on mahdollisuus niin kuin uskon jonkunmoisiin lisäsatsauksiin seuraavassa budjettiriihessä tämän taloustilanteen ongelmien hoitamiseksi tai niitten syntymisen estämiseksi niin laittaisin painopisteet nimenomaan sellaisiin asioihin joilla me pystymme paremmin kuin muutoin pitämään huolta ihmisistä heidän työkyvystään